miten syvää aitoa sitten venäjän muutos ulko ja turvallisuuspolitiikassa on se on kysymys johon meillä ei ole varmastikaan lopullista vastausta

mutta nyt kun mainitsitte ministeri brax esimerkkinä vaikkapa tämän houkuttelun mitä tapahtuu niin sitähän voidaan tehdä myös yhteisötilaajaverkon kautta

nyt en mene siihen rahoitusasiaan vaan totean vaan sen että tietoyhteiskuntapolitiikan kannalta on selvää että yleisradion palveluiden täytyy olla saavutettavissa kaikilla jakelutekniikoilla ja kaikilla vastaanottoalustoilla

sitä voidaan tehdä laittaa laitonta materiaalia keskustelupalstoille tai youtubeen tai yhteisötilaajan kautta lapset voivat vierailla sellaisilla sivuilla jotka kotona ovat kiellettyjä

sillä voi olla kahdenlaisiakin vaikutuksia joko niin että tavallaan se yhteistyö vie niitä jännitteitä mitä euroopan sisällä on tähän asti ollut ja sanotaan lopullisesti hyvästit kylmän sodan aikaiselle fraktioajattelulle tai sitten voi olla niin että se mataloittaa kynnyksiä myöskin euroopan unionin jäsenmaiden jotka eivät ole kuitenkaan nato maita tulla vielä mukaan syvempään yhteistyöhön myöskin sitten nato rakenteisiin

ja sitten jos pyrkimyksenä ja tarpeena on myöhemmin vahvistaa suomalaisten läsnäoloa osana isaf operaatiota jollain tavoin siis jollain tavoin niin tietenkin hallituksen täytyy tulla sitten eduskuntaan hakemaan sille uusi valtuutus ja se täytyy selkeästi nähdä myöskin uutena missiona

mutta sellainen malli että olemme tyhjän päällä emmekä tiedä millä tavalla julkisen palvelun perustehtäväämme hoidamme ja rahoitamme on meille mahdoton

silloin pitää yhteisötilaajan esimerkiksi kirjastojen kantaa siitä vastuu kun ei ole tällä hetkellä valmiutta ottaa vaikkapa suoraan suodatinjärjestelmiä käyttöön vaan lähdetään siitä että mediakasvatuksella tällaisia asioita voidaan hoitaa

nyt kun me luovumme aikanaan tästä kaupallisten televisioiden toimilupamaksusta kaupallisten yhtiöidenhän pitäisi olla siitä erinomaisen tyytyväisiä koska monessa euroopan maassa julkista palvelua rahoitetaan myöskin mainoseuroilla ja meillä ei

siitä oltiin yksimielisiä eikä syyttä nimittäin lain sisällön kautta me voimme myöskin arvioida aika pitkälle sitä mitä tässä on viimeisen kymmenen vuoden aikana niin sanotussa suomen tietoyhteiskuntakehityksessä tapahtunut tai mitä on jäänyt tapahtumatta

olkoonkin että nämä kaikki ovat monimutkaisia prosesseja missioita ja hankkeita niin voidaan sanoa että tiettyjen yksityiskohtien osalta tämä selonteko on ollut hyvin yleisluontoinen

olennaista on nähdä että suomella on tässä euroatlanttisessa suhteessa sen sisällön rakentamisessa tavattoman suuri merkitys

meillä on hyvin puhdas licence fee siis lupamaksuun perustuva malli ja tämä antaa hyvän työnjaon julkisen palvelun tehtävän joka perustuu lakiin ja toisaalta sitten kaupallisten radio ja tv yhtiöiden välille

suomella on suuri haaste eulla on suuri haaste olla innovatiivisia keskittyä sisältöjen palvelujen kehittämiseen aidosti käyttäjien tarpeiden mukaan määräytyvän kehityksen edistämiseen

venäjällä on toki vielä pitkä matka josta aina on euroopan neuvoston keskusteluissa moneen otteeseen puhuttu kohti oikeusvaltiota kansalaisyhteiskuntaa

nyt täytyy kuitenkin muistaa että meillä on parin hallituksen ohjelmassa erittäin kunnianhimoisia tavoitteita asetettu tietoyhteiskuntapolitiikalle jossa julkisen tietohallinnon rooli on aivan keskeinen

tämä asia meidän pitää pystyä mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan turvaamaan työrauha yleisradiolle ja täyttämään sen perusidea joka edelleen on olemassa eli samalla hinnalla sama ohjelmisto kattava ohjelmisto asuinpaikasta varallisuudesta riippumatta

nythän nämä maailmantalouden ja tietysti myöskin euroopan unionin alueen ja euroalueen talouden kokonaiskuvan näkymät ovat erittäin lupaavia myönteisiä

meiltä löytyy hyviä asioita vaikkapa liikenteen puolelta ja nyt jos ajatellaan vaikka väyläinfrastruktuurin rakentamista niin sopii kysyä tarvitsemmeko nelikaistaisen moottoritien joka paikkaan vai voisiko digitaalisella teknologialla ohituskaistoilla rakentaa entistä toimivampia ja joustavampia infrastruktuuriyhteyksiä teitä myöskin suomeen

mutta samalla on syytä kiinnittää huomiota myöskin eduskunnan informaation kokonaisvaltaisuuteen tarkkuuteen oikea aikaisuuteen kaikkien elementtien osalta plus siihen että kyllä eduskunnalla täytyy olla selkeä kuva näiden missioiden riskiarviosta vaikka se onkin haasteellinen ja vaativa tehtävä

siinä tahtotilassa ja muutostilassa mitä herra medvedev presidenttinä on nyt ilmaissut näiden asioiden tutkimisen suhteen punnitaan tavallaan venäjän aitous ottaa tämän kaltaiset ihmisoikeusrikkomukset myöskin vakavasti

julkisen hallinnon vuotuisista tietohallintomenoista noin kolme neljäsosaa käytetään olemassa olevien palveluiden tuottamiseen loppuosa tietojärjestelmien uudistamiseen

ikonen uskoo täytyy olla selkeä kuva näiden

kirjastolaitos on tällä hetkellä äärimmäisen suurien haasteiden äärellä eikä tässä ole olennaista nyt oikeastaan enää tämä digitaalisuuden uhka koska kirjastolaitos on ollut niitä edelläkävijöitä jotka ovat pystyneet ottamaan digitaaliset välineet myöskin omaan palvelurakenteeseensa hienolla ja upealla tavalla

yksi alue jossa niin ikään suomi on ollut edistyksellinen ja erittäin hyvä on ollut tämä pelikehitys

sehän on myöskin tätä sisältöteollisuutta ja sen takia niiden panostusten joita tekes tutkimus ja kehityspanostuksissaan tekee pitäisi olla aika rohkeitakin ja pitäisi ymmärtää tavallaan se palvelusisältötyö erittäin laaja alaisena ja tekesin ja totta kai hallituksen politiikan kautta ymmärtää se että tämä on yritysten tämä on kansalaisten mutta tämä on ennen muuta julkisen vallan vahvaa sitoutumista vaativaa kehitystyötä jotta me voimme taas joku päivä sanoa että me olemme johtava tietoyhteiskuntamaa maailmassa

tuottavuusohjelman ideanhan tulisi olla juuri tässä että tieto ohjelmistoinvestoinnit muodostavat uudenlaisen toimintaympäristön tietoverkkojen digitaalisessa maailmassa

on kyse uudesta toimintatavasta toimintakulttuurista ei niinkään siitä tekniikasta ja kun se uusi toimintatapa omaksutaan sen kautta me voimme saada julkiselle sektorille palvelutuotantoon ja toimintoihin säästöjä ja siinä toteutuu silloin keskeinen osa myöskin tätä tuottavuustavoitetta

ei kirjastoa pidä kokea sellaisena

eli laissahan ei puututa millään muotoa tietosisältöihin se on hyvin tärkeää sanoa vaan niin kuin sanottu olennainen lähtökohta on se yhteinen tietohallinnon arkkitehtuuri yhteiset standardit ja se yhteensopivuus että ne kaikki järjestelmät osaavat lukea toinen toisiaan keskustella keskenään mitä nyt ei tapahdu

nytkin tässä budjettikeskustelussa meidän on hyvä muistaa kun meillä on erilaisia ideoita lisätä rahaa sinne ja tänne että me saamme mahdollisimman nopeasti meidän julkisen talouden tasapainoon

itse olen tehnyt ehdotuksen euroopan neuvostossa että tekisimme tästä myös raportin ja etsisimme uusia toimintatapoja tulevaisuuden kirjaston malliksi

lopuksi puhemies totean vaan sen että tässä ovat ne avainkysymykset ja sen takia on ihan selvä asia että edelleenkin tämänkin hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoite tietoyhteiskuntapolitiikasta on edelleen hyvin ajankohtainen

siksi on tavattoman tärkeä asia että vaaleissa käydään myöskin vaihtoehdot läpi millä tavalla kukin ryhmä on sitten valmis tasapainottamaan ensi vaalikaudella julkisen talouden

tämä on tavattoman suuri periaate jonka vuoksi nyt tarvitaan tätä lakia ja tämän asian toteuttamiseksi saadaan yksi väline kun tämä tietohallintolaki nyt saadaan sitten hyväksytyksi

toivon että se on myöskin seuraavassa hallitusohjelmassa mutta vielä paljon pidemmälle menevänä vielä jäsentyneempänä ja niin että sille tulee selkeä hallinto selkeä johto ja niin että tämä yli ministeriöiden rajojen tapahtuva yhteistyö on todellisuutta jotta ne julkisen vallan panostukset joita tähän kehitykseen kokonaisuudessaan arvoketjuun laitetaan eivät mene hukkaan

tämä on oma kantani ja kannustan kulttuuriministeriä toimimaan niin kun valtiolla on kuitenkin siellä tonttiomaisuutta että voisimme löytää helsingin kaupungin kanssa toimivan ratkaisun että saisimme sen tulevaisuuden kansalaisten kohtaamispaikan olohuoneen tähän lähelle

aina kun kysytään mikä on vaikkapa kotitalouksille lapsiperheille tärkeätä minun mielestäni lapsiperheille on tavattoman tärkeätä että meillä on korkea työllisyys meillä on alhainen inflaatio ja meillä on alhainen korkokanta

eli kyse on tavallaan tämän asian koordinoinnista sitten kun mietitään miksi tässä on epäonnistuttu

sellaisesta tilanteesta hyötyvät kaikki koska se mahdollistaa silloin kuluttajien tulotason säilymisen kohtalaisen hyvänä jopa niin että se paranee jos inflaatio pystytään säilyttämään alhaisena kohtuullisten ja maltillisten palkkaratkaisujen kautta ja sen myötä että tämä vientivetoinen kasvu siirtyy ja sen odotetaan siirtyvän myöskin kotimarkkinoille mikä kaikki tulee tarkoittamaan sitä että työllisyyden näkymät tulevat lähivuosina olemaan merkittävästi paremmat kuin ne ovat nyt viimeisen kolmen neljän vuoden aikana olleet ja sen myötä sitten myöskin valtion menot työttömyyden hoitoon suoranaisesti sekä välittömästi ja välillisesti elvytysmenojen tarve pienenevät

meillä on myöskin menestyksekkäitä kuvataiteilijoita meillä on monilla eri taiteenaloilla sellaisia kansainvälisiä näyttöjä kansainvälisiä tekijöitä joiden kansainvälistymistä vientiponnistuksia tulee tukea

olen toki siltä osin kanssanne ihan samaa mieltä että sotilaallinen ratkaisu on yksi ja oikeastaan ainoa tämän isaf operaation keskeisin tavoite

sen kautta arvoisa ministeri luodaan myöskin sitä suomi brändiä ja luotetaan siihen että suomalaisuus on innovatiivista ja dynaamista myöskin kulttuurin luomisessa ja meillä on kyky löytää sitten myöskin tähän aikaan soveltuvia kulttuurin jakelumuotoja käyttää perinteisiä menetelmiä ja siinä rinnalla sitten myöskin kaikkia digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia

mutta olennainen tekijä kuitenkin on se että ainoa vastaus tähän neuvottomuuteen kansainvälisen yhteisön ja koko isaf operaation piirissä on se että sotilaallista projektia jatketaan ja tarvittaessa laajennetaan määrätietoisesti ja sen rinnalla huolehditaan siitä että koko ajan toteutetaan myöskin siviilikriisinhallintaoperaatioita ja tuetaan afganistanin demokratisoitumiskehitystä

no mitä tulee sitten tähän eurooppalaiseen keskusteluun suurella mielenkiinnolla seurasin puhemies niinistön näkemyksiä tavallaan tästä eurooppalaisesta taloudenhoidosta

on selvää että se ei voi olla tavallaan yksi niistä keskeisistä ministeriöistä jotka ovat tämän merkittäviä kehittäjiä ja ikään kuin kohteita

se herättää erityisesti nyt sen kysymyksen jos käy näin että huolimatta niistä toimista mihin kreikka on poliittisesti sitoutunut vahvoihin poliittisiin päätöksiin mielenosoituksista huolimatta viemään säästötoimet läpi mihin espanja on sitoutunut mihin portugali on sitoutunut tämä vielä kuplii ja realisoituu tavallaan näiden muiden heikkojen euroalueen maiden tilanne niin tulisiko niitä asioita ja näiden maiden tilannetta hoitaakin sitten vähän uudella tavalla ja niin että euroopan keskuspankin rooliinhan ei minun mielestäni todellakaan kuulu merkittävässä määrin heikkojen lainapapereiden hankinta

me tarvitsemme tähän riittävät resurssit mutta tarvitaan myöskin henkilöitä tarvitaan valtuuksia tarvitaan henkilöille valtuuksia ja tarvitaan sitä johtajuutta näiden resurssien ja rahan lisäksi

mutta niin pessimistisesti minä en suhtaudu tähän kuin te tulkitsette ranskan puheenvuoron jossa tulkintani mukaan aivan oikein puhuttiin takarajasta ja sen asettamisesta mutta se ei anna oikeutta tehdä sellaista tulkintaa että se tarkoittasi sieltä vetäytymistä

jotenkin tuntuu että nyt valtionhallinnossa on se johtajuus ja se hallinnon johtajuus ja yli ministeriöiden menevä selkeä ohjeistus puuttunut

juuri tästä on kyse

en voi oikein ymmärtää todellakaan sitä että euroopan keskuspankki ostaa espanjalta papereita joiden takana saattaa olla valtaisa loma asuntokanta joiden todellinen arvo on sitten ties mitä ja jotka ovat epäkuranttia tavaraa ja vielä olennaisempaa on tietenkin se että se ei viime kädessä ole ekpn tehtävä

me tarvitsemme todellakin nyt jatkossa edelleenkin mielestäni uuteen hallitukseen määrätietoisen ohjelman ja sellaisen johdon koko tälle touhulle että siihen sitten todella ryhdytään

ei kannata panna tänne tätä resurssia ja rahaa mikä nyt käytetään vuositasolla näihin investointeihin jos se ei tuota sen parempia tuloksia kuin tällä hetkellä voimme suomessa nähdä

sen tehtävä on totta kai pitkällä juoksulla huolehtia talouspolitiikan vakauden pitkästä linjasta ja toimia markkinoilla sitten tällaisten bondien ostajana silloin kun siihen on todellista tarvetta ja toimia vähän vapaapalokuntana mutta ei rakenteellisesti sillä tavalla mihin ekp on nyt syystä tai toisesta sitten mennyt

siksi tarvitaan uudisrakentamista ja tarvitaan hyvää rakentamista tarvitaan hyvät merkityt reitit kunnollinen infrastruktuuri ja tämä on se tapa mikä on toteutettu myöskin kansainvälisesti monien maiden eri kansallispuistoissa

kyse on myöskin siitä että sen myötä että meillä julkinen sektori on jäänyt selvästi jälkeen kansainvälisestä kehityksestä emme ole pystyneet ottamaan heikon tietohallinnon koordinaation puutteesta johtuen vääristä investoinneista johtuen käyttöön riittävästi julkisella sektorilla sähköisiä palveluita laskutuskin ontuu me emme enää voi ylpeillä että suomi on merkittävä tietoyhteiskuntamaa edes sovellusten käyttäjä maailmanlaajuisessa vertailussa

silloin me pystymme sillä hyvällä infrastruktuurilla rakennuskannalla palvelujen keskittämisellä reitistöllä rajaamaan sen mahdollisesti kasvavan matkailijamäärän sellaisille alueille jotta se vähiten tuhoaa luontoarvoja ja pystymme korostamaan myöskin pallaksen luonnetta luontomatkailukohteena

mutta on aivan selvä asia että euroalueen sisällä on käytävä avoin keskustelu siitä vastuunkannosta millä tavalla ne pankit jotka ovat rahoittaneet näitä heikkoja maita ovat aiheuttaneet omalta osaltaan ylilainoituksella näiden heikkojen maiden talouden nykyisen tilanteen saaneet aikaan sellaisia kriisejä joiden heijastusvaikutus jos ne olisivat keväällä realisoituneet olisi ollut erittäin dramaattinen ei vaan euroalueella vaan koko eurooppaan ja myöskin suomeen ja se talouden kasvu mikä nyt on tuon kevään jälkeen nähty olisi ilman muuta jäänyt toteutumatta

vaikka kyseessä on nyt ilmasto ja energiapaketti niin on aivan selvää että teollisuuspoliittiset tavoitteet tavallaan ovat olleet ensisijaisia kun on esimerkiksi sähkönkulutusennusteita määritelty

siksi arvoisa puhemies tämä on tärkeä laki

tarkoittaako se sitä että teollisuus ei sitoudukaan investointeihin suomeen edelleenkin lakkauttaa laitoksia niin kuin stora enso on tehnyt ja tavallaan ne uudet työpaikat syntyvätkin johonkin muuhun kuin energiaintensiiviseen teollisuuteen

nyt on hyvin tärkeää että uusi hallitus syntyessään ottaa tämän hallitusohjelmaan vakavalla tavalla ja vähän muikkarina siitä että tähänastiset toimet ovat olleet suomen tietoyhteiskuntakehityksen kannalta heikkoja

olisi myös hyvä kuulla teidän kommenttinne siitä ovatko nämä vastakkaisia vievätkö nämä nyt pois sitten mahdollisuuksia investoida vihreään teknologiaan ja uuteen uusiutuvaan teknologiaan perustuvaan energiankäyttöön

puhemies

niin kuin sanottu tässä ei pidä nyt tietenkään tuudittautua siihen että maailmantalouden kasvunäkymät ja euroopan talouden kasvunäkymät antavat meille tavallaan sellaista tuulensuojaa ja hengitysmahdollisuutta että me voimme tavallaan jatkaa niin kuin ei mitään

ovatko nämä vastakkaisia

mitä takeita meillä nyt on kun me päätämme ensin ydinvoimasta että tämä hallitus tuo ajallaan tällä vaalikaudella koko tämän kansallisen uusiutuvan energian paketin kokonaisuuden vielä eduskunnan päätettäväksi

en ole kuullut oikeastaan yhtään merkittävää puheenvuoroa joka olisi merkittävästi poikennut tästä isosta valtavirrasta joka on niin kuin puheenjohtaja korhonen korostaa yksimielinen liikennevaliokunnan mietintö

siitähän se juuri niistä natsoista on kyse eli mielestäni edelleenkin pääministerin olisi pitänyt ottaa se vetorooli tavallaan siinä koko tietoyhteiskunnan neuvottelukuntatyössä ja sitten ohjeistaa antaa jollekin ministerille tavallaan se koordinointi ja vastuu jollekin ministerille jolla olisi sitten ollut mahdollisuus yli ministeriön rajojen tätä työtä johtaa

totta kai se tarkoittaa edelleenkin sitä että nyt jos koska on edelleenkin jatkettava tiukkaa määrätietoista talouspolitiikkaa tehtävä sellaista verouudistusta joka kannustaa työntekoon kannustaa työn tarjoamiseen ja sen kautta muodostaa sitten myöskin merkittävällä tavalla edellytyksiä julkisen talouden tasapainottamiselle joka on kuitenkin sitten viime kädessä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan selviytymisen ehto

eli edelleenkin on olemassa vahva tahtotila puolustaa julkisen yleisradiopalvelun toimintaa suomessa lainsäädännöllisesti kuvata tehtävät siellä antaa toimeksianto organisoida se ja ohjata sitten rahoitus

lopuksi vielä ministeri

jokaisessa läntisen euroopan maassa missä on pitkä julkisen palvelun perinne käydään ihan samaa keskustelua ja tämähän johtuu siitä että tämä digitaalinen teknologia on muuttanut koko sähköisen mediamaailman

hallituksen puheenjohtaja jorma ollilan puheenvuorossaan siitä missä sitten tehdään tuotekehittelyä tätä softateollisuutta joka on hyvin lähellä sisältöjä joka on hyvin lähellä palveluita koska se muodostaa sen alustan sanoi että ei suomi ole enää siinä se mielenkiintoinen maa vaan se on muualla

perinteiset rajat ovat hävinneet ja siitä johtuu että kaupallinen painettu media on ollut erittäin huolissaan siitä tuleeko sitten julkisen palvelun toiminta sille alueelle ja vie sitä liiketoimintaa

tarvitaan myöskin seurantaryhmätyötä ja näiden välistä keskinäistä synergiaa ja yhteenkuuluvuutta tulee tarkoin jatkossa pohtia

eli kyllä näitä malleja löytyy eikä se silti tarkoita sitä ettemmekö me ymmärrä ja hallintoneuvosto ymmärrä että yhtiöpolitiikka on toinen asia kuin ohjelmapolitiikka

te hyväksytte sen että tasavallan presidentti sanoo että linja ei ole muuttunut mutta miksi ette hyväksy että sen saman asian sanoo hallitus joka on yhteistyössä presidentin kanssa valmistellut selonteon

tämä on nyt se suuri huoli mielestäni mikä tässä yhteiskunnassa on meneillään joka lähtee siitä että yle ajetaan nurkkaan siltä otetaan pois tämä täyden palvelun tehtävä

kaikessa tässä pitää tietysti yhtiön olla teknologian kehityksen kärjessä

ja ulkoasiainvaliokunnan laaja enemmistö yhtyy tähän

eli jos te olisitte olleet toisella kannalla te olisitte nostaneet tämän oman muotoilunne ja tuoneet tänne oman vastalauseenne kannanottoon ja sitä ei täältä nyt löydy

tänä päivänä voidaan sitten totta kai keskustella siitä pitääkö yhteiskunnan hankkia myöskin tietoverkoista jotain osuutta enemmän itselleen